tarkoitin tällä asioiden esittämisellä sitä että jos keskusta oikeasti olisi tosissaan näiden asioiden ja toiveiden suhteen ne olisi jo esitetty viime ja sitä edellisellä kaudella kun teillä oli siihen mahdollisuus

ihmettelen tätä

lisäksi te puututte joihinkin pieniin yksityiskohtiin teette tikusta asiaa ettekä katso tätä isoa kokonaiskuvaa

ne ovat toivomuksia myös sen suhteen että ne eivät mahdu mihinkään vaihtoehtobudjettiin realistisella tasolla

tämän päivän keskustelu on vain pieni osa tätä kokonaisuutta juuri niin kuin pääministeri sanoi ja te puututte johonkin yksittäiseen taustamuistioon josta olette löytäneet epämiellyttävän sanan teidän omaan politiikkaanne nähden

nyt jo tiedetään että on esimerkiksi sähköyliherkkiä ihmisiä ja heitä on tullut erityisesti semmoisten bittinikkareiden kohdalla jotka käyttävät tietokonetta päivittäin ja monia tunteja päivässä

ne ovat toiveiden tynnyriä joka kumisee tyhjyyttään

edustaja rossi pidän ihmeellisenä sitä jos tässä säästötalkoossa teidän mielestänne puolueiden ei pidä osallistua tähän säästämiseen

arvoisa puhemies

me kuuntelemme kaikkia asiantuntijoita totta kai mutta hyväksykää nyt se että me yritämme parhaamme ja esittäkää omat vaihtoehtonne jos nämä eivät miellytä teitä

ja tämän oikeudenmukaisuuden näkee jo siitä kuinka moni hallituspuolueiden edustaja on täällä puolustamassa tätä päätöstä

he ovat altistuneet tälle tekniikalle jollakin tapaa mitä ei nykypäivänä ihan kunnolla tiedetä

tietysti täällä on ministeri paikalla ja niin sanotusti virkansa puolesta ryhmien puheenjohtajat puolustelevat tätä

ja varmasti toripuheissa tulee juttua että ei me oltais haluttu mutta tämä oikeudenmukaisuus näkyy vasta siinä kohtaa kun te painatte nappulaa kyllä vai ei

niistä ei ole kuitenkaan hirveästi nyt sitten sanotaanko näin naapurinpoikana positiivista näkynyt

maaseudulla on pystyttävä asumaan ja yrittämään ja tässä on tosiaan hyviä puolia kuten aikaisemmassa puheenvuorossa sanoin

hallinnollinen työtaakka on kasvanut ja kenttätyö sitä myötä vähentynyt ja nyt ollaan vielä pahemmalla reitillä koska nyt käsitellään säästöohjelmaa ei uudistusohjelmaa

pelastustoimesta leikataan useissa kohdissa ja samaan aikaan on tavoitteeksi asetettu palokuolemien vähentäminen

siinä tapauksessa tiivistetään oikein kunnolla ja mennään suomalaiseen ohjelmaan ja tuotantoon

meillä on ainoastaan painotuseroja ja meidän painotuseromme on siinä että kilpailutilanteen tarvitsee pysyä ja muun muassa nämä suomalaiset toimijat on pidettävä hengissä tavalla tai toisella

fakta on että vain nopeilla lähdöillä ja riittävän kovalla iskukyvyllä riittävällä miehistöllä saadaan vastattua tähän tavoitteeseen

uudistus on hyvä asia ja jos uudistusohjelmassa olisi korjattu pora ykkösen ja kakkosen virheet niin siinä vaiheessa olisin tervehtinyt tätä uudistusta ilomielin

jo ihan omankin turvallisuuden vuoksi täytyy vahvuuden olla kunnossa

maaseudulla on kuitenkin aina ollut langattomien tekniikoiden kanssa ongelmia myös johdollisten mutta se seikka mikä kuvaa sitä hyvin ja kuvaa sitä että aina tarvitsee jatkaa kehittämistä kehittymistä on se lausahdus joka kuultiin valiokunnan pöydän ympärillä

kun tämä samaan aikaan on kunnallista toimintaa pääasiassa ja kuntien taloutta kiristetään niin miten te aiotte pitää huolta siitä että palokuolemia saadaan vähennettyä

arvoisa puhemies

nyt siis hieman oikaisen puheenjohtajana tässä näitä asioita

näistä riippumattomien toimijoiden kriteereistä mitä tässä käsitellään on syytä huomata se että ne tarkoittavat eurooppalaista toimintaa eli nämä kriteerit täyttyvät sillä kun meillä on riittävästi saksankielistä ja espanjankielistä ja italiankielistä ohjelmaa

yhtenä pienenä yksityiskohtana siellä mainitaan että päivärahasäästöjä pyritään toteuttamaan ja siellä tulee vastaan semmoinen mielenkiintoinen seikka kuin alue miltä päivärahoja maksetaan

siis tämä ei ole tullut niin kuin edustaja wallin sanoi nopeasti vaan tämä on tosiasiallisesti pyörinyt valiokunnan pöydällä jo pitkään ja ollut käsittelyssä jo pitkään

tietysti tekniset laitteet vastaavat tästä osittain mutta henkilöstövahvuus näissä yksiköissä on avainasemassa

viime kaudella käsiteltiin eun rautatiepaketti nelonen ja tämä on siihen liittyvä tekninen osa

ne eivät siis tarkoita suomalaista vaan eurooppalaista ja tässä kohtaa tarvitsee ehdottomasti pitää kiinni siitä suomalaisen ohjelman ja tuotannon määrästä suomessa

jos mennään riittävän etäälle asemasta niin siinä vaiheessa ollaan alueella mistä maksetaan päivärahat

se kuvaa hyvin tilannetta mikä maaseudulla on tätä päivää ihan kaikesta kehityksestä huolimatta

se tarkoittaa sitä että välttämättä niin pitkälle ei tulla niin helposti sitten enää menemään ja jos me vertaamme tätä varsinkin raskaan kaluston tarkastuksiin niin raskas kalusto esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla vaatii aina jonkun tietyn levennyksen pysäköintialueen tai jonkun muun ison paikan missä tarkastus pystytään suorittamaan ja kas kummaa lähes kaikki nämä ovat tällä päiväraha alueella jolloin päivärahasäästöt tulevat vaikuttamaan siihen että raskaan kaluston liikennevalvontatarkastelu vähenee

arvoisa puhemies

sitten kun tässä edustaja wallin sanoi myös sitä että tämä kilpailutilanne tuo työtä tosiaan suomeen tämä on varsinkin näille vrltä irtisanotuille hyvä uutinen että jossain vaiheessa tämä kilpailu avautuu ja on vaihtoehtoisia työpaikkoja eli ylipäätänsä saadaan töitä tänne

jos mietitään mikä on sitten hätätilanne eivätkö koko rahoitusprosessi ja takausprosessi ole tietynlainen hätätilanne

kysymys kuuluukin siinä kohtaa onko esimerkiksi espanjan tukeminen senlaatuinen hätätilanne että määräenemmistöpäätös voidaan suorittaa ja suomen eduskunnalla ei ole siinä silloin sanansijaa

kuten sanoin olen niin sanotusti naapurinpoika elikkä porissa pelastuslaitos ja poliisilaitos ovat samassa rakennuksessa ja kanssakäymistä ilmenee

tämä markkinahan avautuu joka tapauksessa halutaan tai ei viime kauden päätöksen perusteella

tämä on siis viime kauden päätöksen jatke rautatiepaketti nelosen jatke ja sen tekninen osa jossa sinänsä ei puhuta kilpailun avaamisesta mitään

on herännyt epäilyksiä kun viesti on ollut se että liikkuvan poliisin henkilöt jatkavat siinä työssään ja ammattitaidon käyttämisessään mikä heillä on mikä on sinänsä aivan oikein ja heistä tehdään poliisiin tämmöinen oma ryhmänsä mikä keskittyy liikennevalvontaan

joka tapauksessa evm on minun silmissäni selkeä ja iso askel kohti liittovaltiota sen

keskustelu pong

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan tarkastusvaliokunnan ja talouspakotteiden vaikutuksien myötä

nyt siinä vaiheessa kun tähän asti on ollut tämä paikallispoliisi mikä on suorittanut oman työnsä yhtenä osa alueena liikennevalvontaa tämä paikallispoliisin panos liikennevalvontaan todennäköisesti tulee vähenemään koska syntyy ajatus ja mielikuva että meillä on tuo oma liikennevalvontaryhmä joka tekee tämän työn

lähtökohta lakialoitteelle on todella hyvä ja suunta on oikea mutta tähänkin asiaan kuten moneen muuhun suomessa käsiteltävään asiaan liittyy taas se yksi ongelmakohta

eli taas liikennevalvonta vähenee tämän paikallispoliisin työn häviämisen tai ei välttämättä häviämisen mutta vähenemisen johdosta

jos me mietimme varsinkin sitten raskaan kaluston valvontaa niin siinä kohtaa harmaa talous voi saada jalansijaa ja myös liikenneturvallisuus heiketä ihan jo sen liikkuvan kalustonkin kohdalta

näiden eu asioiden pitää olla linjassa joka tapauksessa nyky suomessa tämän kanssa mutta on myös tämä ammattiajopätevyys minkä edustaja kokko hyvin nosti esille

tästä polusta mikä on pitkä minkä edustaja heinonen nosti esille on muistettava se että tässä talossahan on suuri osa niistä polun pitkistä koukeroista päätetty

no monessa muussakin hallituksen esityksessä tulee esille aina että lisätään tekniikkaa

eli nyt minun mielestäni tässä yhteydessä olisi hyvä ottaa tavallaan tämä iso kokonaisuus käsittelyyn ja katsoa missä kohtaa tuli tehtyä virhe ja mitä voitaisiin korjata ja katsoa taas tosiaankin se kuljettajan reitti alusta loppuun asti

esimerkiksi raskaan kaluston mitat ja massat uudistuksessa puhutaan että valvontaa voidaan tehdä uusilla tekniikoilla ja niin edespäin

tällaiset erilaiset niin sanotut pehmeät keinot ovat ihan kannatettavia ja on helpompi tulla takaisin yhteiskuntaan kun on saanut vähän tukea ja apua siinä

joka paikkaan tarjotaan tekniikkaa mutta tämä telkänpönttö mikä tuolla valtateiden varrella on ei vain osaa pysäyttää sitä huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena olevaa autoilijaa ja se ei sitä osaa ainakaan puhalluttaa

mutta yksinkertainen fakta on myös se että se vaatii silloin resursseja ja ne täytyy myös ohjata oikeisiin paikkoihin

meillä ovat tiet nykypäivänä täynnä mopoautoja ainakin tuolla satakunnassa ja ne eivät nyt järin turvallisia ole

kaikkiin nämä pehmeät keinot eivät kuitenkaan oikeastaan toimi vaan tarvitaan niitä perinteisiä vankilapaikkojakin ja kovempia rangaistuksia

se ei osaa myöskään katsoa ajoneuvon kuntoa vaan se tekee ainoastaan nopeusvalvontaa ilkikurisesti sanottuna tilintekomielessä

nyt kuitenkin ihan näinä päivinä keskustellaan siitä lopetetaanko joitakin vankiloita vähennetäänkö vankilapaikkoja mitä niille tehdään

nopeus on tietysti yksi osa alue turvallisuutta mutta se on vain yksi ja siinäkin kohtaa voidaan sitten miettiä ovatko ne telkänpöntöt oikeissa paikoissa

esimerkiksi huittisten vankilaa ollaan käsitykseni mukaan lopettamassa kokonaan ja juuri minun tietoni mukaan huittisten vankila on

hyvää ja vankilaan ja

arvoisa puhemies

se ei ollut uudistusohjelma ja sinänsä jo sekin heikensi poliisin toimintaresursseja virka avun saamisen vaikeutumisen myötä näillä kyseisillä paikkakunnilla mistä varuskunta lähti

kun nyt tämmöinen paikka ollaan lopettamassa onko riski että sieltä ihmiset jotka eivät ihan täysin kuuluisi pehmeiden keinojen pariin joutuvat niiden pariin ja toisaalta sitten syövät yhteiskunnan varoja siltä puolelta enemmän

siinäkin yhteydessä kuten tässä yhteydessä asiantuntijat ovat varoittaneet seurauksista mutta kun kyseessä ovat vastuuntuntoiset jämptit virkamiehet niin varoitukset eivät menneet perille ja nyt he toteuttavat teidän määräyksiänne

silloin tämä ajateltu säästö mitä tällä vankilan lopettamisella saavutetaan ei toteudu ja joudutaan semmoiseen tilanteeseen että ihmiset ovat kärsimässä rikoksiaan väärässä paikassa ja yhteiskunta joutuu maksamaan paitsi suoraan myös välillisesti siitä kun rikokset uusiutuvat

arvoisa puhemies

kotimaisen energian tuotantoa ja käyttöä on päinvastoin edistettävä toisin kuin tällä hallituksen linjalla

onneksi suomella on hyvä oppositio joka voi korjata hallituksen tekemiä virheitä

me aidosti pyrimme suomen edun mukaisuuteen

me tietysti pääoppositiopuolueena tahdomme auttaa hallitusta aina silloin kun siihen pystymme ja saimme nostettua muun muassa tuon mielenterveystyön tärkeyden merkityksen myös liikenneturvallisuuden kannalta mietintöön

mutta opposition eräs merkitys on myös siinä että silloin kun on puutteita se on ilmaistava ja siksi jätimme tästä loppujen lopuksi vastalauseen

täällä on keskustelua ohjannut propagandakoneiston tahallaan väärin ymmärretty viesti ja se on näköjään mennyt aika hyvin perille

näin ollen tämän hyvän mutta riittämättömän mietinnön johdosta kannatan edustaja kokon tekemää esitystä

arvoisa puhemies

sukkelimmat ovat kysyneet ymmärretäänkö pelastajien työn tärkeys ja tämän kaltaisia ihmeellisyyksiä

jos jollakin on tässä salissa väärinymmärrystä ja epätietoisuutta pelastustoimen nykytilasta olen valmis antamaan tukiopetusta ja antamaan apua

porin murre kurssi vois olla ihan hyvä jolleki ihmisel ketä ei ymmärrä sitä et brysseli käytävillä puhuttaessa meiän kahta kotimaist kiält ne on vähemmistökiälii sillon jos siäl on muit samaa kiält puhuvii totta kai se luanaa mut sillon jos vastas on merkel se voi olla jo vähän haastavampaa

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat valmiita antamaan apua hallitukselle myös taloustilanteissa ja koko tämän julkisen sektorin kuvioissa

muuna aikana se nähdään vain menoeränä

ja nyt kun kuntien taloutta kiristetään suorastaan luotte kriisikuntia on tässä katastrofin ainekset

miten pidätte huolen siitä että pelastustoimi on toimintakykyinen myös näitten säästökuurien ja lakisääteisten tehtävien karsimisen jälkeen

sitten rauhanturvaamisrahat

siellä esimerkiksi libanonissa syyrian vieressä on paljon hätää kärsiviä ja heitä voitaisiin auttaa siellä

politiikkaa brysselissä tehdessä on luonnollista puhua englantia tai jotain muuta euroopan valtakieltä

libanonissa arabian kielen käyttö oli kohteliasta ja monia ongelmia ratkottiin jo sillä että oli muutama yhteinen sana

kaikilla kielillä on siis oma asemansa ja mahdollisimman monia kieliä kannattaa opiskella ja kieltenopiskelu on paljon helpompaa lapsena

tähän opiskelu ja koulutusjärjestelmään tulisi kiinnittää huomiota ja kenties aloittaa opiskelu aikaisemmin

arvoisa puhemies

ja kenties siellä voi olla tosiaan säädöksiä siitä että on pari ulkomaista kieltä sen oman kotimaisen lisäksi mutta ei määritelty mitkä ne kielet ovat sillä kielen valinnassa vapaaehtoisuus on tärkeää

kuten siinä puheessa jo kuultiinkin perussuomalaiset ovat tässä mukana ja tämä tuntuu olevan yhteinen huoli toisin kuin hallituksella

se on motivoivaa ja jokainen tietää mille kielelle kuvittelee olevan käyttöä

suomen yksi rikkaus on siinä että meillä on kirjava ja monimuotoinen maakuntaverkosto oikeastaan voisi sanoa näin ja jos me haluamme pitää suomen semmoisena idyllisenä hienona paikkana mihin esimerkiksi matkailijan on hyvä tulla muuallekin kuin tänne raitiovaunujen kolkkeen keskelle niin se vaatii sitä että me pidämme koko suomen elinvoimaisena ja niin sanotusti kunnossa

jos me kärjistämme tämän asian ja kun aloitin porin murteella niin jos edustajat ahvenjärvi ja salonen saisivat lakialoitteen läpi että kielivalikoimaan lisätään yksi kieli niin emmä nää mitään järkee siinä et meiän kaikkien tarttis osata raum kiält

ministeri rehula täällä kuulutti kuuntelemisen taitoa ja se tulisi toistaa uudelleenkin koska heti seuraava puheenvuoro salista kuultuna sisälsi niin paljon väärinymmärrystä kuin siihen vaan mahtui

rattijuoppous ei ole missään vaiheessa hyväksyttävää ja tosiaan nykyisin käytössä olevat rajat tuomioasteikot ovat riittäviä siihen että tuomioita pystytään tiukentamaan niin kuin kansalaisaloitteessa on tahdottu tehdä ja jos tämän salin ilmapiiriä voi aistia niin se on myös eduskunnan tahto

se on inhimillistä että ymmärretään asioita väärin mutta se on suorastaan turmiollista että ymmärretään tahallaan väärin ja maalataan tämmöisiä mörköjä seinälle mitä edustaja heinäluomakin tässä äsken maalasi

tämä heikentää tämän yhteiskunnan vakautta ja tämä väärin ymmärtäminen on paha taito minkä nyt tässäkin koko välikysymys pitää sisällään

tämä mandaatti on noussut esille monta kertaa

arvoisa puhemies

näin ollen täältä pitäisi lähteä oikeuslaitokseen sellainen viesti että ruvetaan muuttamaan käytäntöjä ja otetaan se asteikko käyttöön kokonaisuudessaan myös ne asteikon yläpään tuomiot

tämä esitys on perusteltu eun vaatimuksilla kuten moni muukin asia nykypäivänä on

se on vastuutonta ja lupauksien pettämistä että nyt sanotaan ei kaikelle tasapainottamiselle

eun vaatimuksesta eun jäsenvaltion kansalaisen täytyy voida asettua ehdokkaaksi asuinmaassaan kunnallis ja euroopan parlamenttivaaleissa samoin edellytyksin kuin asuinmaan kansalaisen

tässä salissa tuli esille yksi ongelma eli se että pelätään oikeastaan pistää vankilaan johtavia tuomioita käytäntöön koska vankilat ovat jo nyt täynnä ja siitä tulee omat ongelmansa joten sinänsä mielenkiintoista tähän rattijuoppouteen voitaisiin sitten puuttua myös sillä että meidän vankilakäytäntöjä ruvetaan muuttamaan

tämän jälkeen tulee teksti joka on mielestäni omaa tulkintaa ei eun vaatimusta ja siinä perustellaan että siinä tarvitsee myös olla mahdollisuus perustaa puolue

lausunnoissa jotka on pyydetty on kahdelta puolueelta tullut lausunto ettei tämä esitys ja muutos ole tarpeellinen

kun tiedetään että siellä on hyvin paljon ulkomaalaisia virolaisia ja venäläisiä kärsimässä tuomiotaan niin pitäisi lähteä siitä käytännöstä että he kärsivät tuomionsa omassa maassaan

huoltosuhteesta on puhuttu ja sillä perustellaan tätä kuntien pakkoliitoshanketta minkä hallitus on tekemässä

lähetekeskustelun evääksi valiokunnalle toivoisin että nämä eriävät mielipiteet jättäneet puolueet kutsuttaisiin asiantuntijakuulemisiin

minä en vain ymmärrä sitä matemaattista kaavaa miten te saatte vaikka viiden köyhän kunnan yhdistämisestä yhden rikkaan

enkä millään tule sietämään sitä väärää viestiä ettemme me tukisi yrittäjyyttä

tämä alleviivaa edelleen sitä että tämä on hyvin monitahoinen ongelma eikä mitenkään helposti ratkaistavissa

arvoisa puhemies

on totta että on ilmaistu esimerkiksi päivämäärä minkä mainitsitte mutta se voi olla paljon lyhyempikin

mutta nyt on jätetty hyvät lausumat ja nämä lausumat edellyttävät sitä että tämän kansalaisaloitteen tahto täyttyy ja asialle tehdään jotain

teillä se tuntuu olevan